pulliainen viittasi metsästysretkiin että ne vaatisivat hirveästi rahaa toki niitä monenlaisia reissuja on mutta on erittäin paljon ihmisiä joilla ei ole todella

pyytäisin ed

kaunistoa kertomaan jos ja kun tietoa on vähän tarkemmin että avaisi tätä mitenkä on tarkoitus toteuttaa nämä korotukset koska maksumiehiksi joutuvat näillä alueilla ennen kaikkea ne joiden tulot ovat kaikista vähäisimmät

hallituksen käynnistämä hanke vähentää hätäkeskusten määrää luo epävarmuutta niin hätäkeskusjärjestelmälle kuin turvallisuusrakenteellekin

aivan lopuksi hallintovaliokunnan valiokuntaryhmämme toteaa vastalauseessaan muun muassa

energiankäytön tehostamista ja energian säästämistä ei voi koskaan korostaa liikaa ei tässäkään tapauksessa

ne ovat erittäin tärkeitä kun pyrimme päästöjen vähentämiseen ja myös mitä tulee uusiutuvan energian osuuteen jatkossa

hätäkeskusuudistuksen toimivuus on arvioitava turvallisuuden ja aluerakenteen osalta nopealla aikataululla uudelleen

näin ed

mutta arvoisa puhemies tämän puheenvuoroni pyysin ennen kaikkea sen vuoksi että oma nimeni on eriävässä mielipiteessä maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnossa ja juuri turpeen osalta

myös uudistuksesta pidättäytymiselle on lueteltu vahvoja

täällä on surkuteltu puheenvuoroissa turpeen alempaa verotusta mutta voimakkaita puheenvuoroja on käytetty myös turpeen puolesta

itse näen että tässä vaiheessa olisi parempi että turpeella ei olisi veroa ollenkaan

keskeytyttyä

se osaltaan lisää huoltovarmuutta energiaomavaraisuutta ja toki sillä on myös työllisyysvaikutus varsin merkittävä työllisyysvaikutus erityisesti pohjois itä ja keski suomessa

mitä tulee sen uusiutuvuuteen kun nämä turpeen nostosta vapautetut alueet on sitten istutettu esimerkiksi sinne metsää laitettu sen myötä näistä tulee ja on tullut hiilinieluja

jatkossa ja tälläkin hetkellä esimerkiksi kaukolämpövoimaloissa viittasin tuohon turpeen tarpeeseen tosiaan puu tarvitsee rinnalleen turvetta

toki toivoisi että siitä myös valmistettaisiin biodieseliä koska esimerkiksi puun puolelta näitä hankkeita on jo vireillä mutta toivottavasti tässäkin voidaan edetä

arvoisa puhemies

miten puolueenne suhtautuu siihen että niin sanottua taitettua indeksiä muutettaisiin siten että se ottaisi tasapuolisesti huomioon ansiotason ja elinkustannusten kehityksen

laki sisältää monia epäkohtia eikä sitä voi mielestäni hyväksyä hallituspuolueiden esittämässä muodossa

on toki kiitos osoitettava siitä että tähän murtunut kunnille tähän

onko niin että tätä lupausta ei tarvitse sitten pitääkään että nämä indeksikorotukset vaan taitettu indeksi on jo niin tarpeeksi hyvä eläkeläistä ko yll pia saaren vasta sitten eläkeläisten kohdalla

tämä on hyvä jos me ostettiin niille

niin sanotut kermankuorijat rahastavat suuret kuntakeskukset ja haja asutusalueet jäävät yleispalvelun tarjoajan harteille

kunnille maksettavia korvauksia nostettiin

hallituspuolueiden edustajat torjuivat kalkkiviivoilla tarkempien linjausten kirjaamisen lakiin liittyen viikoittaiseen jakelun ja keräilyn tiheyteen ja palvelujen saatavuutta koskeviin ehtoihin

toinen korjaus tähän tilanteeseen on se että nyt tätä korvauksen maksamista jatketaan vielä vuodella

velvoitteet jotka yleispalvelun tarjoajalle lankeavat ja kilpailuyrittäjiltä mahdollisesti puuttuvat kokonaan tekevät kilpailutilanteesta ongelmallisen maaseudun palvelujen rahoittamisen kannalta

mustajärven tekemää lausumaehdotusta joka koskee niin sanottua kaksinkertaista lupamaksua ja nuoren vapauttamista siitä kun hän tulee täysi ikäiseksi ja saa sitten aseen omakseen

kiitos siitä

vielä äskeiseen debattiin liittyen poliisin puolelta haluan sen verran lisätä että nyt tämän hallintouudistuksen myötä ollaanko sitten väärissä tehtävissä vai ei joka tapauksessa paikkakunnilla poliisin näkyvyys on huonontunut ja siinä mielessä myös ihmisten turvallisuudentunne on heikentynyt

ja kuten äsken tuossa debatissa viittasin ja täällä varmasti on illalla moneenkin kertaan tätä käsitelty tosiaan tässä mietinnön perusteluosassa valiokunta kyllä tuo tämän toiveensa esille että tähän samaan tilanteeseen päästäisiin mutta sitä ei ole valiokunta syystä tai toisesta nostanut lausumatasolle

niinpä kilpailusääntöjen tulisi ainakin postijakelun osalta olla kaikille samat

arvoisa puhemies

uusista lomautuksista ja irtisanomisista uutisoidaan joka päivä

valiokunnan saaman selvityksen mukaan itellalla ja viestintävirastolla on ollut pitkään yleispalvelun hinnoittelusta ja nykyisen lain tarkoituksesta erilaiset näkemykset

laskusuhdanne ei voi olla heijastumatta julkiseen talouteen ja myös kuntatalous kiristyy nopeasti

nyt toivoisin tietysti että huomenna kun tästä äänestetään tavallaan myös hallituspuolueet ottaisivat lusikan niin sanotusti kauniiseen käteen ja äänestäisivät tämän lausuman puolesta

lomautusten ja irtisanomisten jyrkkä lisääntyminen heijastuu voimakkaasti kuntien kunnallis ja yhteisöverokertymiin

toki ihmiset kuntalaiset huomattavasti mieluummin ja rohkeammin ottaisivat yhteyttä tuttuihin poliiseihin niin sanottuihin oman paikkakunnan poliiseihin ja samalla he kertoisivat avoimemmin asioista kun tavallaan tämä yhteydenottokynnys uudistuksen myötä on noussut

kuten vastalauseessamme todetaan hinnoittelun tulee perustua yleisesti hyväksyttyihin liiketaloudellisiin periaatteisiin ja tarkastelujaksojen joiden perusteella hinnoittelun kohtuullisuudesta päätetään tulee olla riittävän pitkiä

sen verran vielä arvoisa puhemies tästä itse lakiesityksestä että kun ensimmäinen käsittely oli niin äänestin muutamien muutosten puolesta ja erityisesti tässä muun muassa harmittaa tämä ampuma asekouluttajaprosessi

niin kuin debatissa mainitsin myös resursseja on monella tavalla siirtynyt byrokratian pyörityksen puolelle

entiset päälliköt ovat siirtyneet vähin tila pudistelee ehdotusta tilapulmista lakkautetuista kihlakunnista keskuspaikkakunnille ja sitäkin kautta resursseja on siirtynyt

uskon että suuri osa entisistä poliisipäälliköistä on suorittanut myös tavallaan viraston hallinnollisia töitä ja nyt ne ovat jääneet muille

niin hyvä kuin tämä ohjaus tietysti on ampumaharrastuksen puolella niin me tiedämme hyvin että ampumaseuroja ei ole kaikilla paikkakunnilla

kuntatalouden tulevaisuus ei näytä siis ruusuiselta eikä se ole sitä suurella osalla kunnista tälläkään hetkellä

no nyt toivotaan että metsästysseurat sitten muuttaisivat mahdollisesti sääntöjään ja että toisaalta ampumaseurat nimeävät nämä ampuma asekouluttajat tai kouluttajiksi pyrkivät

minusta kuitenkin on tosiasia että vaikka väestö vähenee tehtävät eivät välttämättä siinä suhteessa paikkakunnalta vähene

maakuntalehdet erityisesti pienilevikkiset paikallislehdet ovat enemmän kuin suurten vaikeuksien edessä sillä lehtijakelun hinnoittelu luonnollisesti perustuu volyymeihin ilmestymiskertoihin kappalemääriin ja lehden painoon

menot kunnissa kasvavat ja esimerkiksi muuttotappiokunnille vuoden alusta toteutettu sivistystoimen valtionosuus oli varsin huono

viittaan myös kasvaviin toimintavalmiusaikoihin

eli sehän lasketaan nykyisin siten että oppilasmäärällä kerrotaan yksikköhinta ja siitä sitten vähennetään summa joka saadaan kun kuntien asukkaiden määrällä kerrotaan joku luku a euroa

näinä viikkoina kunnissa työstetään tulevan vuoden talousarviota ja meistä useimmat ovat myös kuntapäättäjiä ja tiedämme sen että useimmissa kunnissa tilanne on erittäin vaikea

joku sieltä poliisitoimen puolelta nimetään koulutuksesta vastaajaksi ja me tiedämme sen että poliisin resurssit tällä hetkellä ovat heidän omaan hallintouudistukseensa liittyen käyneet vähäisiksi

mietinnössä todetaan että paikallis ja maakuntalehtien tulevaisuudesta tulee pyrkiä huolehtimaan muilla käytettävissä olevilla keinoilla

siellä tunnollisesti noudatetaan tuottavuusohjelmaa muun muassa omassa kotikaupungissani jossa hyvin näkyvästi on rajavartiolaitos toiminut

aha vai niin

tämä laskutapa todella vääristää vanhusvoittoisille kunnille maksettua valtionosuutta sivistystoimen osalta

myös työntekijöitä on ollut rajavartiolaitoksen puolella melkoisesti ja he ovat omalta osaltaan myös tuoneet kuntiin verotuloja

ensi vuodelle myös tuloveroprosentin korottaminen on edessä varmasti melkoiselle joukolle kuntia ja se tapahtui myös tälle vuodelle

monilla alueilla suomessa tosiaan ihmisten turvattomuuden tunne on tavallaan lisääntynyt

meillä pohjois karjala ja lieksa ovat myös olleet mallikuntia liittyen ptr toimintaan ja tavallaan poliisin kanssa tätä yhteistyötä on ollut

kun rajavartioston resursseja on myös vähennetty niin yhteistoiminta poliisin puolella on myös sitä kautta tavallaan heikentynyt

muutenkin kun ajatellaan sellaisia kuntia joissa on vinoutunut ikäjakauma tilanne ei ole paras mahdollinen

nyt myös jatkossa tässä talossa pitäisi huoli pitää siitä että kunnille ei sälytetä uusia velvoitteita ellei sitten niitä rahoiteta täysimääräisesti

nyt kun rajavartioitten lukumäärä on koko ajan ratkaisevasti vähentynyt niin toki se näkyy myös tässäkin yhteistyössä ja kenttätyössä

paitsi sanomalehtien jakelu myös nykyistä alempi yleispalveluvelvoite kirjeen kulkunopeuden hidastuminen niin sanottu kahden yön yli kakkosluokan kirje ja sen mahdollinen vaikutus lajittelukeskuksiin voivat aiheuttaa merkittäviä työllisyysvaikutuksia

eli olisi ollut toivottavaa että tämä varsinainen niin sanottu virallinen poliisin puolesta tuleva koulutus ja tutkinnon vastaanottaminen olisi voitu jättää tästä pois

arvoisa puhemies

ensi vuoden lopussa on tämä yhteisöveron jako osuuden korotus päättymässä mikä kunnilla on nyt ollut ja tavalla tai toisella joko sen jatkamisella tai sitten valtionosuuksien kautta tulisi jatkossakin huolehtia että tämä korotettu osuus säilyisi kunnilla

ei näillä teknisillä laitteilla voi korvata sitä että rajavartijoitten määrä huomattavasti vähenee kyllä sillä merkitystä on myös tähän

arvoisa puhemies

tähän hätäkeskusuudistukseen kyllä siinäkin paikallistuntemuksella on merkitystä ja näitä riskitekijöitä on monia liittyen tähän uudistukseen

rantakangas eli jatkossakin tulisi ottaa huomioon nämä olosuhdetekijät kuten sairastuvuus suuret etäisyydet ja ikärakenne vähintään samalla painolla kuin tässä nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä

aivan lopuksi viittaan edelliseen valiokunnan puheenjohtajan käyttämään puheenvuoroon direktiivin liikkumavaran käytöstä

olen sitä mieltä ja ryhmämme on sitä mieltä että tämä pitäisi keskeyttää ja entiset hätäkeskukset säilyttää

mielestäni sitä ei ole käytetty tätä lakiesitystä ja mietintöä kirjoitettaessa läheskään täysin

näinä vuosina myös niitten kuntien tulokset joilla on aiemmin mennyt suhteellisen hyvin ovat olleet heikkoja ja heikentyneitä

tätä kautta ei olisi lisätty poliisille tätä työtä joka ei tavallaan sanoisin ainakin näin puhuja mieltää heidän varsinaiseen työhönsä liity

nimittäin uusien tietojärjestelmien toimivuuteen toki riskejä liittyy ja viittasin alueen tuntemukseen ja pitäisi myös ajatella tässä tilanteessa toimitilojen käytön järkevyyttä kun uusia tiloja rakennetaan

toisaalta me tiedämme hyvin että niin poliisin puolella kuin varsinkin rajavartiolaitoksen puolella tuottavuusohjelma on sitten omalta osaltaan ollut viemässä näitä voimavaroja

nämä kunnat ovat useassa tapauksessa ansiotasoltaan ja elinkeinorakenteeltaan keskimääräistä heikompia ja tuloveroprosentti on näissä jo korkeampi

huomisessa äänestyksessä siis tietysti äänestän tämän ponnen puolesta kannatan sitä toistan sen vielä kannatan lämpimästi

eli kun nyt taantuma on iskenyt talous ja työllisyys heikentyneet niin erityisesti nämä ensimmäisenä ovat ahdingossa

tätä pitkään harkitsin mutta siellä lakiesityksessä on ainakin muutamia asioita jotka todella ovat hyviä ja erityisesti painoi päätöksessäni se että tämän lain myötä toivottavasti sitten kun kakkoslaki tulee näitä puutteita korjataan kun nähdään että käytännössä osa on mahdottomia poliisin tiedonsaanti huomattavasti paranee kun poliisi harkitsee tämän varsinaisen hankkimisluvan antamista

täällä on jo otettu monessa puheenvuorossa esille harkinnanvaraisten rahoitusavustusten pikainen lisääminen

toki sosialidemokraatit olisivat toivoneet että se olisi vieläkin korkeampi ollut mutta tässäkin on sitten muistettava että nämä verotulomenetykset kunnille korvataan

se tulisi tehdä jo tässä vaiheessa ensi vuoden talousarvioon

nythän kuluvan vuoden kesäkuussa joukkoliikenteen ostomäärärahoja leikattiin rajusti ja erityisesti tämä kohdistui harvaanasutuille alueille

arvoisa puhemies

kyllä täytyy ihmetellä sitä miksi odotetaan helmikuuta

otan esille kuntien kohdalta että kunnille peruskorjausinvestointeihin tulisi kohdentaa rahaa

jos tulevan vuoden budjettia katsotaan edessä on jälleen tulevana vuonna melkoinen leikkaus ja siellä monessa kunnassa ei enää kovin paljon ole leikattavaakaan

tämä mitä ei varmasti vielä tiedosteta läheskään kaikissa kunnissa joissa on pitemmät etäisyydet on meillä muun muassa jo tällä hetkellä vaikeuttanut toisen asteen opiskelijoitten koulumatkoja

valitettavasti niitä peruskorjauksia on siirretty ja siirretty eli lisättäköön näitä peruskorjausavustuksia esimerkiksi hissiavustuksia niin uusia työpaikkoja saadaan

ja arvoisa puhemies kun näitä hissejä tulee taloihin ne mahdollistavat erittäin monen kuntalaisen kotona asumisen jatkumisen vuosilla

kun julkista liikennettä ei ole niin silloin on turvauduttava joko vanhempien apuun vanhemmat kyyditsevät jos he yleensä pystyvät kyyditsemään työ voi olla esteenä tai sitten taksi tai muu

mutta niin kuin ymmärrätte koulumatkatuki on hyvin vaatimaton summa ja vaikka siinä itsekin jonkin verran rahaa laittaisi niin kovin montaa taksimatkaa ei voi kuukaudessa tehdä

eli tähän pitäisi ehdottomasti puuttua

mutta arvoisa puhemies tämä kuntataloudesta ja toki totean myös tämän puolison tulojen vaikutuksen työmarkkinatukeen

tämä asia pitäisi hoitaa nimittäin sillä on negatiiviset vaikutukset ellei pystytä täysimääräisesti näitä suurpetovahinkoja korvaamaan

nimittäin metsä on varmasti jatkossakin meille erittäin merkittävä ja saamme sitä kautta kun taimikot hoidetaan laadukasta puutavaraa

suomen osallistumista myös jatkossa tähän ykn kriisinhallintaoperaatioon tsadissa voidaan pitää perusteltuna

vielä näistä rahallisista korvauksista liittyen riistavahinkoihin

ennen kaikkea tihentymäalueilla nämä riistanhoitoyhdistykset tavallaan joutuvat taloudellisesti kärsimään kun niistä rahoista pyritään korvaamaan tätä havainnointia vahinkojen sattuessa

nyt ministeri viittasi mahdolliseen korvaukseen ja toivottavasti se menee eteenpäin kun se voitaisiin sieltä riistanhoitoyhdistyksien kautta tavallaan näille yhdistyksille korvata

tehtävä on varmasti erittäin vaativa se on tullut monissa puheenvuoroissa esille eli olosuhteet ovat haasteelliset

mitä tulee tähän luottamuspulaan näiden rktln havainnointilukumäärien osalta niin käytännössä rktln luvut ovat vain kymmenesosa siitä mitä on verkoston kautta tullut

siellä käsittääkseni ei ole rautateitä tiet ovat varsin huonossa kunnossa ja en toista sitten niitä tavallaan haasteita jotka muun muassa ilmaston puolesta tulevat eteen

kuitenkin pidän monestakin syystä perusteltuna sitä että jatkossakin siellä suomalaisia on mukana

nythän tämä eu operaatio päättyy tämän kuun puolessavälissä ja sitten siirrytään periaatteessa yk johtoiseen operaatioon

se on kaikkien osapuolten etu

aiemmin meillä on ollut jo moniakin näitä nato johtoisia

suomen läsnäoloa voidaan perustella myös sillä että todella näitä kansanmurhia joita siellä mittavasti on tapahtunut varmasti omalta osaltaan myös suomalaisten toimesta voidaan estää

toisaalta suomi on pyrkimässä myös ykn turvallisuusneuvostoon ja varmasti tällaiset asiat tullaan myös noteeraamaan

tietysti vaarallisilta tilanteilta ei voida välttyä ja uskon että kaikki sen eteen tehdään että myös siellä olevien niin suomalaisten kuin muittenkin kriisinhallintaoperaatioon osallistuvien turvallisuus mahdollisimman hyvin turvataan

edustajat yli puoluerajojen ovat kritisoineet jätevesiasetusta ja erityisesti sen toimeenpanoa ja osa on julistanut ettei sitä voi koskaan hyväksyä

nyt onneksi kaikilla heillä myös hallituspuolueitten edustajilla on mahdollisuus vaikuttaa asiaan ja äänestää tämä nykyinen jätevesiasetus lopullisesti kumoon ja samalla myös osoittaa että puheet tuolla maakunnissa ja teot eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa

elokuuta tänä vuonna

toteatte siinä

jätevesiasetus on kumottava heti ja ympäristöministerin ei pidä tuoda ympäristönsuojelulain muutosta ollenkaan eduskuntaan